ihmiset tekevät ihmiset rakentavat ihmiset tuhoavat

valtaosa velvoitteitten jatkamista tärkeänä pitäneistä toi esiin sen että palveluiden häiriötön jatkuminen on tarpeen turvata sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumiseen saakka

keskusta on jo aiemmin esitellyt omat näkemyksensä tarvittavista toimenpiteistä hallitusohjelmaan joten nyt ainoastaan muutama hajahuomio tästä ohjelmasta

eli en epäile hetkeäkään et teikö vr menestyisi jatkossakin vaikka liikenteen kilpailua avattaisiin nykyisissä sopimuksissa sovittua aikaisemmin

tätä ehdotusta vastustaneet totesivat puolestaan että kuntien tulisi voida kehittää toimintojaan ja järjestää palvelunsa parhaaksi katsomallaan tavalla mutta kuten sanottua tällä hetkellä on merkittävä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus menossa joten on varmasti nyt järkevää odottaa sen valmistumista

hallitusohjelman tavoitteethan ovat samat kuin edeltävässä hallitusohjelmassa eikä mitään merkittäviä uusia konkreettisia toimenpiteitä ohjelma juurikaan nyt sisällä

se on karsinut hallintoa

valitettavasti erinäisistä syistä yksi kunta päätyi omanlaiseen ratkaisuun jossa päätökset tehtiin yli puoluerajojen ei pelkästään yhden puolueen osalta

samalla kun terrafamea pääomitetaan lisää hallitus on todennut että toiminnan ylösajaminen voi jatkua jos terrafamelle talvivaaralle löydetään tämän vuoden aikana uutta yksityistä rahoitusta

professori olli mäenpää on todennut että tämän kuntauudistuksen sudenkuoppia ovat vaihtoehdoton valmistelu suuruuden kritiikitön ihannointi kuntalaisten unohtaminen hyvinvointiyhteiskunnan kehittymiseen liittyvien haasteitten ohittaminen

on tärkeää pysyä koko ajan hereillä siinä että maakuntien saavutettavuus myös lentoyhteyksien kautta turvataan

tässä tilanteessa yksityisen rahoituksen saaminen on aika vaikeaa jollei kaivos pysty osoittamaan että nämä kaivosprosessit toimivat

tästä on osittain kysymys

kuvittelisin että tässä me voimme ottaa mallia esimerkiksi naapurimaistamme ruotsista ja norjasta kuinka siellä lentoliikenne kaiken kaikkiaan toteutetaan

ja tällä hetkellä näyttää hyvältä

pitäisi hyväksyä myös vaihtoehtoja kuten keskusta esittää

ennen kaikkea hallitusohjelma ja toimet hallituksen ympärillä ja sisällä tähtäävät tuleviin eduskuntavaaleihin ja niissä pärjäämiseen eivät suomen ongelmien hoitamiseen

ruotsissa ja norjassa alueelliset kentät ovat erittäin vahvoja toisin kuin suomessa jossa lentoliikennettä on keskitetty hyvin vahvasti helsingin ympärille

mutta toivottavasti tämän hallituksen aikana nyt päästään eteenpäin muun muassa opposition ja hallituspuolueitten yhteistyönä tehdyssä sote ratkaisussa joka käytännössä mahdollistaa miljardisäästöt ja turvaa sosiaali ja terveyspalvelut koko maassa

samalla olisi myös löydyttävä vastaus siihen milloin oleellisen tärkeä sote rahoituksen uudistamistyö oikein alkaa

myönteistä sote ratkaisussa oli myös se että sen myötä erityisesti kokoomuksen ajama suurkunta ja kuntien pakkoliitoslinja kaatui mutta muutoin kuntasektorilla on isoja kysymysmerkkejä

tänään päätetyn valtionosuusuudistuksen myötä syntyvien talousvaikutusten kuntien lisääntyvien tehtävien ja velvoitteitten sekä kataisen hallituksen tekemien mittavien valtionosuusleikkausten myötä valtion ja kuntien välinen rahoitusvastuuperiaate on tulevina vuosina vakavasti uhattuna

vakavaa asiaa ehkä voi sillä tavalla hiukan keventää että edustaja aalto uskoo että terrafame ei saa yksityistä rahoitusta tämän vuoden aikana

syyt ovat moninaiset

käytännössä tosin ne ovat sellaisia tavoitteita jotka ovat ristiriidassa jo tehtyjen muiden päätösten kanssa eli käytännössä rahoitusaseman tasapainottamistavoite ei toteudu

yhteinen linja on löydetty lähinnä keskittämisestä

uudistukset talouden ja työllisyyden kohentamiseksi ovat käytännössä edelleen tekemättä

nämä leikkaukset mitä nyt sitten tehdään johtuvat kasvu ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta ja siitä että tämä hallitus ei todellakaan ole kyennyt uudistuksiin

sillä miten kykenemme hyödyntämään laajan maan kaikkia resursseja ja osaamista sillä miten kykenemme kehittämään maan kaikkia alueita ratkaistaan koko laajan suomen tulevaisuus ilman minkäänlaista vastakkainasettelua

kuntauudistus jumiutui pahasti työurakysymykset ovat edelleen auki mutta onneksi sentään tämä iso sote ratkaisu saatiin keskustan ja opposition johdolla aikaiseksi ja kiitos tietysti hallitukselle siitä että kun selkä seinää vasten ollaan niin sitten myös jotain järkeviä ratkaisuja tehdään

kataisen hallituksen saldo koko suomen kehittämisessä on erittäin huono

aluekehityksen voimavaroja heikennettiin systemaattisesti alueelliseen tasapainoon vaikuttavia inframäärärahoja vähennettiin rajusti koulutusta keskitettiin joukkoliikennettä karsitaan biotalous laiminlyötiin ja niin edelleen ja niin edelleen eli käytännössä alueitten tasa arvo ja alueellinen tasapaino unohdettiin

kova linjaus on muun muassa isot liikenneinfrahankkeet etelä suomeen helsinkiin ja tampereelle kun samaan aikaan koko maan perusväylänpidosta karsitaan eli maakuntien väylänpitoinvestointeja ja väylien ylläpitorahoitusta karsitaan

mutta tietysti tällaisten päätösepisodien jälkeen joutuu hiukan pohdiskelemaan sitä millä tasolla hal lituksen aluepoliittinen asiantuntemus kaiken kaikkiaan liikkuu

on aivan välttämätöntä että hallitus palaa talouslinjauksissaan koko maan perusväylänpidon rahoitukseen vaikkakin kehyksiä tässä talossa nyt naulattiin kiinni joku aika taaksepäin ja mitään merkittäviä rahoitusvaroja näihin perusväylänpidon ylläpitohankkeisiin ei juurikaan ole

hallitusohjelmaan kun kasvusta ja alueitten kehittämisestä puhutaan on kirjattu myös itä ja pohjois suomi ohjelma

odotin että tässä kehysriihessä olisi tullut vihdoin ja viimein jotain merkittäviä panostuksia tämän ohjelman tekemiseen eteenpäinviemiseen

valitettavasti nytkään vielä mitään panostuksia ei tullut eli käytännössä itä ja pohjois suomi ohjelma on yhtä kuin kuollut kirjain jota vielä korostaa se että maakuntien kehittämisrahaa leikataan tässä kehysriihen päätöksellä tyystin pois

hallitusohjelmahan totesi että ruokasektori on tulevaisuuden kasvuala ja monin kohdin on todettu kuinka maatalouden kannattavuus ja kilpailukyky tulee turvata mutta tälle keskeisimmälle tuontia korvaavalle kotimarkkinasektorille on kohdistettu koko ajan uusia leikkauksia jota myötä kotimaisen ruuantuotannon kannattavuus on heikentynyt koko ajan

tässä päätöksessä ei ole järjen häivää koska maakuntien kehittämisraha on kuitenkin merkittävä vipuvaikutusraha maakuntien kehittämisessä

tarvitaan leikkauksia veroratkaisuja työurien jatkamista rakenneratkaisuja kuten tämä sote on mutta tarvitaan myös merkittävässä määrin kasvun elementtejä

mutta tietysti nyt sitten julkisuudessa on puhuttu vain yhdestä epämääräisestä peruskunnasta ja toisaaltahan nämä kaikki selvityskriteerit käytännössä johtavat vain kuntaliitoksiin eivät minkäänlaisiin yhteistyövaihtoehtoihin eli ikään kuin pitää selvittää vain niitten kriteereitten pohjalta jotka johtavat käytännössä kuntaliitokseen

ymmärrykseni mukaan suomen kilpailukyky uusille selluinvestoinneille on kasvanut nopeasti

minusta joka tapauksessa sellutehdas iso sellutehdas on sen luokan investointi että kaikki keinot sen rakentamiseksi pitäisi nyt käydä lävitse

olisin juuri ministeriltä kysynyt kun meillä täällä salissa on nyt muutamia todella joukkoliikenteestä kiinnostuneita henkilöitä

myönnän että ilahduin tavattoman paljon kun kuulin että hallitus on saanut aikaan mittavan rakennepaketin

oletin että nyt vihdoinkin hallitus on ymmärtänyt missä kaiken kaikkiaan taloudessamme mennään kuten on ymmärtänytkin ja oletin sen myötä että hallitus on näin kyennyt tekemään todella konkreettisia mittavia ratkaisuja joilla meidän talousongelmissa päästään eteenpäin

kun aloin paremmin näihin paketin linjauksiin sitten perehtymään iloni alkoi kieltämättä laantumaan ja hyytyi täysin kun päähallituspuolueet kaiken kaikkiaan aloittivat julkisen riitelyn heti paketista sopimisen jälkeen

tätä taustaa vasten ei olekaan yllätys että varsin laajasti luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on romahtanut eikä tätä luottamusta todellakaan paranna se että hallituksen merkit tävimmät rakenneuudistussuunnitelmat kuten kunta ja sote uudistukset ovat ajautuneet päin seinää sitä rajummin mitä pidemmälle hallituskausi on jatkunut

kuntatalouden ajateltu uusi ohjausjärjestelmä jossa sovitettaisiin yhteen kuntien velvoitteet ja rahoitus ja tarkasteltaisiin niitä tiiviisti kokonaisuutena on totta kai järkevä

oikea ajatus on myös karsia kuntien tehtäviä ja purkaa normeja mutta edelleenhän hallitus näistä huolimatta on jo tekemillään päätöksillä lisäämässä kuntien tehtäväkuormaa useilla sadoilla miljoonilla euroilla

onnettominta kaiken kaikkiaan on se että hallitus vain puskee eteenpäin tätä selkeästi ideologista suurkuntauudistustaan ja sosiaali ja terveydenhuoltoa romuttavaa sote uudistustaan

näihin molempiin isoihin ongelmiin ja kansallisten palveluitten kannalta keskeisiin asioihin keskusta on esittänyt omat toimivat ja selkeät ratkaisunsa ratkaisut joita kunta ja sote sektorin asiantuntijatkin laajasti kannattavat

valitettavaa on se että hallitus näköjään pitää ideologista suurkuntahankettaan niin tärkeänä että on valmis uhraamaan siinä myös ihmisten tarvitsemien palveluiden toimivuuden

onnetonta tässä on vielä se että kun kunnat kaik kien irtisanomisten keskellä joutuvat korvaamaan muun muassa valtionosuusleikkauksia kunnallisveron korotuksin seuraa siitä totta kai kansalaisten ostovoiman alentuminen joka on taas myrkkyä työllisyydelle ja talouskasvulle

kun nyt tätä lakiesitystä lukee ja katsoo niin on kyllä syytä kiittää hallitusta nyt siitä että tämä lakiesitys on siinä muodossa missä se tällä hetkellä eduskunnalle on tuotu

maa velkaantuu koko ajan ja on tietysti selvää että nykyinen meno ei voi jatkua mutta leikkausten ja veronkorotusten tie johtaa vääjäämättä kilpailukyvyn ja kotimaisen kulutuksen heikkenemiseen

tämä esitys parantui merkittävästi lakiluonnoksesta ja annettu palaute on otettu monella tavalla hyvin huomioon siitä huolimatta että siellä on tietynlaisia pieniä heikennyksiä nykytilanteeseen ja nykylakiin verrattuna

ja vaikka täällä ministerit ja hallituspuolueitten edustajat mitä todistelevat niin tämä rakennepaketti on ennen kaikkea leikkauskokonaisuus

julkista taloutta ei saada kuntoon ellei rakennepaketin rinnalle saada yritystoiminnan ja työllistämisen tueksi vahvaa kasvupakettia

mutta joka tapauksessa jos tuo luonnos olisi tullut lakiesitykseksi ja lopulta lainsäädännöksi se olisi pahimmillaan uhannut suomalaisen maatalouden tulevaisuutta niin vakavasta asiasta tässä kaiken kaikkiaan oli kyse

kasvupaketiksi ei riitä satojen miljoonien verohelpotusten syytäminen suuryrityksille muun muassa yhteisöveron kevennyksin vaikka se toivon mukaan tulee lisäämään viennin kilpailukykyä

on pakko todeta että en ole koskaan kansanedustaja aikanani saanut viljelijöiltä mistään yksittäisestä asiasta niin paljon palautetta kuin tuosta lokakuussa lausunnolle lähteneestä lakiluonnoksesta

tässä hallitus joutuu menemään peilin eteen

palautteen määrä kertoo siitä että viljelijät ovat kyllä ja ovat ennen muuta edellisen hallituksen säästöjen ryydittäminä olleet valmiita tulemaan vastaan mahdollisuuksiensa mukaan talouden vuoksi tehtyihin tiukennuksiin mutta heidän jaksamisensa kanssa ei ole leikkimistä

sitä yhteistyötä voidaan jatkaa arvioimalla yhdessä keskustan erittäin mittavaa usean vuoden kasvupakettia joka pitää sisällään massiivisia keinoja talouden elvyttämiseksi mittavan kasvurahaston muodossa valtion infra oyn muodossa ja erittäin isona kokonaisuutena tuo keskustan paketti pitää sisällään myös biotalouden nostamisen kansalliseksi kärkihankkeeksi

valiokunta muun muassa esittää huolensa alempiasteisen tiestön heikentymisestä selonteon linjauksilla mutta ei toisaalta tee määrätietoisia esityksiä millä nämä ongelmat hoidettaisiin

meidän on muistettava että suomessa on valtavan suuri potentiaali vihreän kasvun kautta niin moninaisesti ja on äärettömän tärkeää ja järkevää että sitä kasvua myös hyödynnetään

eli halua muuttaa selonteon linjauksia ei ainakaan valiokunnan enemmistöllä näytä olleen vaikka ongelmat tunnistetaankin

selonteon raideliikenteen investointilinjaukset vastaavatkin monella tavalla niihin välttämättömiin kehittämistarpeisiin jotka on viime vuosina todettu liikenteen pullonkauloiksi

mutta raideliikenteen kehittämisessäkin näyttää unohtuvan koko suomen aluekehityksen tarpeet mikä muuten toimenpiteitten osalta näkyy läpi koko selonteon

nythän selonteko painottaa itse raideliikenteen kehittämisessä pääratoja mutta alueiden liikenteelliset tarpeet edellyttävät huomattavasti laaja alaisempaa näkemystä

nyt kun hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on aivan oikein biotalous ja puhtaat ratkaisut ja siinä yhtenä toimenpiteenä suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantaminen ja kauppataseen nousuun saaminen maatalouslomituksen merkitys on monella tavalla keskeinen

meidän on ehdottomasti otettava työn alle myös pitkän tähtäimen linjaus ja toimenpiteet joilla itäisen suomen raideliikennettä vahvistetaan ja joiden myötä muun muassa savon radan yhteysnopeuksia oleellisesti nostetaan

itse ymmärrän niin että tätä lakiesitystä on syytä viedä eteenpäin muun muassa niillä perusteilla mitä täällä edustajat maijala ja kärnä ovat aiemmin jo todenneet

ensinnäkin tämä johtamisjärjestelmä joka on yksi iso kysymys

maatalousyrittäjän lomituspalveluoikeus on tosiaankin viljelijän sosiaaliturvaa ja sen romuttaminen vauhdittaisi karjatilojen luopumista tuotannosta ja nuorten hakeutumista muihin kuin alkutuotannon ammatteihin

kotieläintaloudesta luopuminen on jo kiihtynyt kannattavuuden heikkenemisen vuoksi muun muassa maidon hinnan putoamisen poikkeuksellisen kesän ja tukimaksatusten siirtymisen vuoksi

vaikka olen tyytyväinen siihen että raideliikenteeseen panostetaan ei se tietysti poista sitä tosiasiaa että suomessa henkilö ja tavaraliikenne tulevat aina tapahtumaan pääosin maanteitse

olisikin ollut tuhoisaa kiihdyttää tätä kehitystä vielä valtion toimin kun olemme riippuvaisia maataloudesta niin huoltovarmuuden kuin biotalouden kehityksen vuoksi

on siis selvää että tämä tulee huomioida liikennehankkeiden painopisteessä ja tiestön kunnossapidon rahoituksessa mutta myös kotimaisen ammattiliikenteen kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten turvaamisessa

siitä kuinka hyvin selonteko vastaa koko maan kehittämiseen siis muun muassa alueellisen eriarvoistumisen vähentämiseen voidaan oikeutetusti olla monta eri mieltä

kaiken kaikkiaan saadun palautteen ja myös lausuntojen keskeisin viesti oli että nyt tarvitaan hyvin toimivaa maatalouden lomitusjärjestelmää enemmän kuin koskaan aiemmin eikä suinkaan esityksiä siitä kuinka järjestelmää heikennetään

minusta ministeri päätti oman äskeisen puheenvuoronsa hyviin näkemyksiin eli ensinnäkin siihen että kunnille pitää turvata työrauha tekemisessään